tämä teidän monessa ansiokas selontekonne ei sisällä kunnon analyysiä siitä mitkä ovat nuo raiteet mitä niillä tapahtuu ja ennen kaikkea tämä selonteko ei lainkaan sisällä kunnon vastausta siihen miten suomi suhtautuu näillä raiteilla tapahtuvan integraation etenemiseen

näihin asioihin arvoisa puhemies on pakko saada muutoksia jatkossa jos me haluamme ja aiomme että se tuotantopotentiaali mistä täällä valiokunnan puheenjohtaja äsken puhui voitaisiin saada paremmin käyttöön

nyt se maksaa noin miljoona euroa vuodessa näillä perusteilla vain puolet siitä koska se on erittäin laaja koska se on ylivoimaisesti laajin kaivosalue mitä meillä on vajaa miljoona euroa

vaikka tämän kokonaisuudistuksen pääpaino on rakenteellisissa uudistuksissa se sisältää myös aineellisia pääosin eu sääntelyn toimeenpanoon liittyviä muutoksia tähän sääntelyyn

yhtään ei ole tehty niitä

lisäksi yrittäjyydeltä suomalaiselta innovaatiopolitiikalta ja kotimaisuudelta erityisesti energiassa matto on vedetty alta pois ja näiden seurauksena kasvu on neljä vuotta perä perää miinusta työttömyys ennätyksellisissä lukemissa

arvoisa puhemies

suomi on tilanteessa jossa kolmatta vuotta peräkkäin sotien jälkeen ensimmäisen kerran kansantuote supistuu vienti vähenee teollisuustuotanto tippuu

lähtökohtana on että suomi on mukana eriytyvän integraation kaikissa hankkeissa silloin kun se on suomen edun kannalta perusteltua

tämän hallituksen aikaan ne keskeiset välttämättömät rakenneuudistukset joista eräitä olisi kyllä pitänyt alkaa jo edellisen hallituskauden aikaan jo vanhasen hallituskauden aikaan viedä eteenpäin ovat olleet koko vaalikauden ajan jäissä

näistä mainittakoon finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalan merkittävä laajentaminen ja sanoisiko ankaroittaminen korottamalla rike ja seuraamusmaksun maksimimääriä ja kaikille on varmaan selvää minkälaisia indikaatioita se toimintaympäristö missä me elämme täällä euroopassa ja me laila maila

se muuttui sen takia että suomen hallitus hyväksyi ajatuksen jolla aluerahojen jaossa nimenomaan harvan asutuksen kriteeri puolittui

arvoisa puhemies

jos te ed

tästä on hyvin helppo jatkaa energiatehokkuuden merkityksestä

rajamäki ette aikaisemmin ollut sitä kuullut niin ainakin äsken ennen teidän puheenvuoroanne olisitte kuullut kun minä täällä sanoin että kantaverkon siirtohinta nimenomaan nousee

millä sitä kasvua saadaan aikaan

juuri tässä ja nyt minusta on erittäin tärkeää meillä on korkeita venäläisiä edustajia täällä paikan päällä muistuttaa kuinka tärkeä ja läheinen yhteistyö meillä energia asioissa venäjän kanssa on

ministeri oli hyvin rakentava omissa askelmerkeissään mutta kertokaa tarkemmin miten te suhtaudutte niihin esityksiin mitä keskusta on esittänyt

ensimmäinen niistä on työmarkkinoiden työelämän ja vielä työeläkejärjestelmänkin koko tämän käsitteen työ alla olevien rakennemuutosten välttämättömien sellaisten aikaansaaminen

se takuuhinta on vähän eri asia täällä kuin saksassa siitä syystä että täällä verkkoon liittymisen kustannukset voivat olla megawattituntia kohti todella suuret

kysytte mikä voitaisiin ottaa pois jaetusta toimivallasta

minkä takia jos puhemies vielä sallii pienen hetken minkä takia tukesille nämä asiat sekin on perusteltu kysymys

rajamäki olen sen sanonut täällä eduskunnassa aikaisemminkin että näin tapahtuu kun tämä ratkaisu tehdään

yrittäjyydessä rahoituksessa on pullonkauloja siellä tarvitaan valtiota mukaan saamaan se yksityinen pääoma sieltä liikkeelle

edustajat gustafsson ja huhtasaari ja sen jälkeen ministeri vehviläinen

tässä pienet muistelmat siitä miten silloin aikanaan olivat tämän asian liikkeellelähtö ja se taso mihin päädyttiin ja ne perusteet millä tasoon päädyttiin

mitä tulee energiatehokkuuteen siinä on aivan erityinen mahdollisuus

valtion insentiivillä mukaan yksityinen pääoma liikkeelle ja sillä investointeja matkaan

mitä se tarkoittaa

siellä on se spesiaaliosaaminen turvatekniikan keskuksessa ja tästäkin syystä ajatus on että nämä normaaliratkaisut tehtäisiin nimenomaan tukesissa

me tuomme venäjältä sinänsä raakaöljyä mutta venäjäkin tarvitsee sitä cleantechiä sitä energiatehokkuutta energian säästöön liittyviä uusia teknologioita

toinen on tämä julkisen sektorin sekä palvelutarjonnan tuotannon että sitten myöskin tuotantorakenteitten mukaan lukien kuntarakenteitten uudistaminen

kiitos

tällöinkin kuitenkin monta kertaa kuntien takausvastuulle jää kohtuuttoman suuri siivu

vielä kertaalleen kuitenkin silloin kun on kysymys nimenomaan uraaniin liittyvistä asioista päätös tehtäisiin aina valtioneuvostossa ja veto oikeus olisi aina asianomaisella kunnalla

onko se parempi jollakin tavalla että me lähetämme rahat brysseliin menemme sieltä sitten hakemaan kuin että käytämme niitä samoja rahoja täällä suomessa investointitoiminnan liikkeelle saamiseksi

ehdotettu uusi laki arvopaperitileistä lisää arvopaperien välillisen säilytyksen oikeusvarmuutta ja sijoittajansuojaa

arvoisa puhemies

siinä hallitus lähti soitellen sotaan lähti maailmanennätyksiä tavoittelemaan ajoi kaikissa päin seinää ja missään näissä asioissa ei ole tapahtunut yhtään mitään

sen takia että alue ja rakennepolitiikkaan käytetään yli seitsemän kertaa enemmän rahaa

mitä vielä tulee ympäristönäkökulmaan niin kyllä tässä nyt on otettu huomioon ympäristönäkökulma sekä etsintäluvan yhteydessä ihan eri tavalla kuin vanhassa laissa että myöskin silloin kun päätetään itse kaivosluvasta joka antaa vasta oikeuden varsinaiseen kaivannaistoimintaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talousvaliokunta on monen monen kokouksen ajan viimeisten viikkojen aikaan kuunnellut sekä valtion omistajaohjauksesta että myöskin nyt tässä tapauksessa eläkeyhtiöitten valvonnasta ja ohjauksesta vastaavia ministereitä ja ministeriöiden edustajia asiantuntijoita eri puolilta ja talousvaliokunta on päättänyt että se lähettää valtioneuvostolle kirjelmän niistä käsityksistä niistä arvioista joita sillä on tehtävissä tähän aihealueeseen liittyen

näin leikkautuu myös vanhuspalveluista selvästi enem män kuin erillistä rahaa vanhuspalveluun tällä ratkaisulla tulee

julkisen talouden ne vaikeudet mitkä nyt luetaan kirjoista ja kansista olisivat ihan toisennäköisiä josko budjettitalouden osalta niitä lainkaan olisi

ensinnäkin miten yhteensovittaa malmi ja mineraalitalouden kutsun sitä tällä tavalla ja esimerkiksi matkailun ja ehkä muidenkin elinkeinojen yhteiset tai erilliset intressit

mitä vielä tulee siihen kuinka rajusti tämä kantaverkon siirtohinta nousee minun arvioni arvoisa puhemies on että se kyllä nousee mutta sähkön lopputuotehinnasta se on nolla pilkku jotain prosenttia enemmän kuin yksi pilkku jotain prosenttia

aivan väärä kehitys

molemmissa yhteyksissä ympäristönäkökulma ensimmäisessä sen kuulemisen osalta

kun olisi pitänyt pystyä palvelurakenteissa tekemään radikaaleja muutoksia jotka vähentävät julkisen sektorin työvoiman tarvetta kävi täsmälleen päinvastoin

mutta me olemme tippuneet siitä kelkasta erityisesti ruotsin ja muiden lähinaapureitten mutta kaikkien muittenkin eurooppalaisten maiden kyprosta ja kroatiaa lukuun ottamatta kaikkien muiden veneestä

valiokunta on lisäksi selventänyt arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sekä tehnyt muutoksia lakiehdotusten siirtymäsäännöksiin

siihen on kytketty jo ely keskuksen ympäristöyksikkö osasto ja sitten varsinaisen kaivosluvan osalta on yvat ja muut

ervvn nykyiset resurssit riittävät näiden maiden näiden kolmen pienen maan rahoittamiseen siihen mukaan lukien tämä kreikan jatkorahoitus jos siihen mennään

tästä strategiasta ei tavallaan löydy auki kirjoitettuja kohtia että noin sen pitää ihan konkreettisesti tapahtua mutta ne periaatteet että nämä pitää kyetä sovittamaan yhteen ja että ne yhtymäkohdat nähdään mitkä näillä eri intresseillä on tavallaan ne ajatukset tuosta selonteosta mielestäni pitäisi kyllä löytyä

käytännössä tässä hallituksen esityksessä ei mainita nimeltä esimerkiksi finnveraa mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä että euroopan unionin eakr rahoituksen ja kunnan rahoituksen lisäksi nyt voi tulla myöskin esimerkiksi finnveran takaus niille operaattoreille tai niille hankkeille puhutaan nyt hankkeista joita tällä järjestelmällä rahoitetaan

arvoisa puhemies

näillä ikään kuin saatesanoilla totean vielä että mietintö on siis yksimielinen

tiusanen taas täällä tuntui olevan hyvin perillä asiasta että tämä kantaverkon osuus ylipäänsä siirtohinnan osuus siirron kokonaiskustannuksista ja vielä vähemmän nimenomaan sähkön kokonaishinnasta on sittenkin aika vähäinen

arvoisa puhemies

vielä lemmenjokeen arvoisa puhemies varmemmaksi vakuudeksi ettei tule sitä käsitystä että lemmenjoella kullan kaivaminen loppuu

siis sekä julkisten tukien että myöskin sitten tällaisten veroporsaanreikien tukkiminen on osa toimivia sisämarkkinoita ja sellaisten toimien pitäisi kuulua hallituksen ohjelmaan

miksi ervvn muskeleita kasvatetaan ja monipuolistetaan uusiin toimiin

ajan puutteen vuoksi aivan lyhyesti

juoksin tänne saliin kun kuulin että kantaverkkoyhtiöitä oltaisiin myymässä

aivan erityisesti tähtäimessä näissä arvioinneissa on ollut tämä ristikkäisvalvonta että sinä valvot minun yhtiötäni ja minä valvon sinun yhtiötäsi

tässä kysymys on res direktiivin toimeenpanosta ja nimenomaan toimeenpanosta niiltä osin että tässä määritellään menettelystä jolla vain sellaista sähköä jonka alkuperä on takuulla varmennettua voidaan jatkossa myydä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna sähkönä

arvoisa puhemies

niillä varaudutaan hoitamaan italian espanjan tai näihin maihin rahaa työntäneitten pankkien ja muitten rahoitusinstituutioitten vastuita

ajattelin että jo on hallituksen muutos tehnyt eetvarttia sananmukaisessa merkityksessään mutta tästähän nyt ei kuitenkaan ole kysymys

seuraavan vaalikauden isoja haasteita on muiden ohessa ottaa tätä tuotantopotentiaalia jos käytän nyt tätä käsitettä sitä voidaan kutsua muullakin käsitteellä paremmin käyttöön

jokaisen puheenvuoron jälkeen ei automaattisesti seuraa debattia

länsi lappi otetaan esimerkiksi ajankohtainen lentotoimintakysymys

kuinka tämä soveltuu ylipäänsä valtion ja ylipäänsä suomalaisessa järjestelmässä onko corporate governance hyvän hallintotavan ohjeistus joka on bisnesyhteisön oma ajan tasalla pitääkö sitä uusia

toivottavasti päästään ehkä vähän lähemmäksi sitä mielikuvaa mikä meillä on kullanhuuhdonnasta kuitenkin niin että jatkossakaan siellä ei tarvitse olla hakku ja lapio ja vaskooli vaan kyllä siellä voi jopa myöskin pientä koneellista välinettä käyttää

se johtaa siihen että siirtohinta nousee ja siirtohinnasta se on sitten jo prosentteja mutta kokonaishinnasta kovin suurista määristä ei kuitenkaan ole kyse väheksymättä sitä ehdottomasti yhtään

jos me kykenemme siellä ne kaivostoimintamahdollisuudet ihan realisoimaan tavalla jossa varmasti matkailuintressit ainakin nyt näköpiirissä olevalla tavalla voidaan turvata niin samalla se kaivostoiminta edistää esimerkiksi niitä ympärivuotisia lentoyhteyksiä sikäli kuin koneet ja firmat pystyvät toimimaan jotka lentoyhteydet ovat taas välttämättömiä esimerkiksi matkailufasiliteettien ympärivuotiselle käytölle

finnvera on tähänkin saakka voinut muutamissa hankkeissa olla mukana mutta silloin kun se on ollut mukana se finnveran takaus ei ole ollut tuettua takausta koska sitä ei ole hyväksytty mutta tämä avaa nyt sitten sen mahdollisuuden että finnvera voi tulla tuetulla takauksella mukaan näitten hankkeitten toteuttamiseen ja tässä mielessä tämä on hyvä

elikkä jos yrityksellä on perusteltu innovaatiohanke ei ole omaa henkilökuntaa eikä se katso aiheelliseksi sitä palkata niin se yritys voi tekesin rahoituksella hankkia näitä palveluita

arvoisa puhemies

no ei tietystikään se ole varmaa mutta hyvät värmeet hyvät ainespuut ovat nyt olemassa puolueen kannalta mutta isänmaan kannalta huonot

kysymys kuuluu äskeiseen puheenvuoroon liittyen eikö se ihan oikein voikin olla niin että me vastaamme suomi meidän omista instituutioistamme niiden sijoituksista mutta että ranskalaisten pitäisi vastata omistaan ja näitten brittien joilla on tuhat miljardia pitäisi vastata edes kutakuinkin omistaan

tosin siitä on jo vuosia aikaa niin että nyt olisi voinut ehkä tämän paketin saada mutta ymmärrän ne seikat mitkä tässä ministeri toi esille että samassa yhteydessä haluttiin nyt tehdä muutamia muitakin uudistuksia ja ne ovat nyt sitten kaikki tässä yhdellä kertaa meidän käsiteltävänämme

arvoisa puhemies

yli kaksinkertaistuivat näiden alojen valtionosuudet noitten kahdeksan vuoden aikana

siihen tarvitaan tämä palvelujärjestelmän uudistaminen kuten nyt sote mitä se nyt onkin en ota siihen nyt tässä yhteydessä kantaa kun minulle on vähän vaikea asia ottaa siihen kantaa mutta sen tapaisia uudistuksia tässä tarvitaan ja lisäksi toimia nimenomaan yrittäjyyden hyväksi ja tuottavuuden hyväksi

mitä tulee vielä siihen että tämä budjetti annettiin nyt minulla on se käsitys että ellei tätä fingrid ratkaisua olisi tullut jolla on todella kiire niin tuskin tätä lisäbudjettia olisi annettu ollenkaan

hakekaa suomen historiasta vastaava kausi jolloin yhtä paljon on näihin asioihin suomessa satsattu

sieltä lisäleikkausten tekeminen on aivan kohtuutonta ajatellen niitä yrityksiä jotka tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa suomessa suomen sitä kasvua ja nousua mitä me välttämättä tarvitsemme

vastauspuheenvuoro edustaja tuppurainen sen jälkeen edustaja biaudet ja näiden viiden kuuden oppositioedustajan puheenvuoron jälkeen toivon että joku hallitusrintamasta näköjään pääministeri sitten vastaa

res direktiivi määrää ne menettelytavat jotka uusiutuvalla tuotetun sähkön varmentamiseksi tarvitaan jotta sähköntuottaja voi myydä sähköä uusiutuvana